ryhmäkokorahaa on todellakin hyvin mallikkaasti elikkä nyt tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin koulut ja kunnat voivat hakea tätä ryhmäkokorahaa ja se on hyvin tärkeää

nykyisin kun ajatellaan tätä aluepohjaista koulutuksen suunnittelua niin se ei aina sovi näihin valtakunnallisiin oppilaitoksiin ja tämä tulisi opistojen mielestä ottaa huomioon koulutuksen ennakointityössä

kielitaito ja useiden kielien opiskelu on jokaiselle suuri mahdollisuus myös ruotsin kielen taito

sivistysvaliokunta kävi tarkkaan tätä homekoulu kosteusongelma asiaa läpi ja meidän mielestämme siellä löytyi paljon sitä puolta eli pätevyyttä ja osaamista rakentamisessa ja valvomisessa pitäisi korostaa

elikkä tässä on myös hyvä lähtökohta tämän koulutuksen osalta nuorelle ja koulutusta vailla olevan nuoren oikeutta työttömyysetuuteen työllistymistä edistävän palvelun ajalta selkeytetään

kun lisäksi ammatillisen koulutuksen opintososiaaliset edut ovat paremmat kuin vapaan sivistystyön niin voidaan puhua myös siitä toteutuuko tasa arvoinen koulutuksen saavutettavuus tässä mielessä opistojen kohdalla

kansanopistot haluavat puhua myös hyvin paljon välivuodesta ja välivuosimahdollisuudesta ja heidän mielestään tulee ihan rehellisesti tunnustaa että kansanopistojen työ on niin sanottua valmistavaa tulevaisuuteen ja jatko opintoihin ja sillä tavalla he tarjoavat mielellään tätä välivuosimahdollisuutta

on myös tutkimuksin osoitettu että kansanopisto voisi parantaa nuoren opiskelutaitoja vahvistaa itsetuntoa parantaa motivaatiota ja auttaa nuorta tulevaisuudensuunnittelussa ja näin voimme nähdä erään hyvin tärkeän elementin tässä kasvatustyössä kansanopistojen taholta

toivoisin että ministeri kertoisi tässä sen miten tätä apurahajärjestelmää aiotaan kehittää tulevaisuudessa niin että se koskisi nimenomaan myös niitä opiskelijoita jotka ovat vähävaraisia eivätkä saa tähän opiskeluun muuten tukea

kysymys on siitä mitä tehdään eikä puhuta ja mielestäni hallituksemme tekee

erityisesti keski suomessa kansanopistot ovat myös tehneet hyvin vahvaa yhteistyötä ja verkostoituneet paljon ja nyt toivomus olikin kovasti että tätä yhteistyövelvoitetta jonka tämä esitys pitää sisällään suotaisiin myös sitten eteenpäin tuonne muihin jatko opintoihin eikä pelkästään vain näille opistoille

edustaja heinonen ja hänen puheenvuoronsa jälkeen ministerin puheenvuoroja sen jälkeen voimme käydä vielä tipat tiedusteli arvoisa puhemies

en mene tuohon edellisen hallituskauden työpaikkojen syntyyn sen takia että sen aikainen ministeri istuu nyt puhemiehen paikalla ja ei ole hyvien tapojen mukaista niitä asioita käsitellä

ja heillä oli myös paljon esityksiä siitä että tämä sivistys sana tulisi lisätä tänne lakiin joihinkin pykäläkohtiin koska sitä he korostivat erittäin tärkeänä

esittelypuheenvuorossa ministeri totesi että yhtäkään nuorta ei jätetä ja tässä voisi olla kampanjan paikka johon mielelläni mukaan ilmoittaudun

olemme kuulleet täällä ministerin puheenvuorossa mutta myös monen kollegan puheenvuorossa niitä lukuja ja faktoja miten suomessa tällä hetkellä eletään

rajamäki tämän taantuman tuomia ongelmia vaan ne ovat syntyneet paljon pidemmän aikajänteen varrella

niitä on hyvin paljon syntynyt jo silloin edellisen laman jälkiseuraamuksissa ja niitä ei ole vain jostain syystä määrätietoisesti lähdetty korjaamaan ja tällainen ongelma on päässyt syntymään

edustaja mäkipää täällä muistaakseni vähän valitti siitä että kaikki varallisuus ohjataan tuonne kasvukeskuksiin ja maaseudulle ei sitten ole jäämässä mitään

tätä keskustelua pitäisi kuunnella nyt niiden tuhansien viime vaaleissa hämättyjen kansalaisten jotka uskoivat siihen että kokoomus on suuri työväenpuolue

kyllä täällä salissa nyt olemme kuulleet tämänkin keskustelun aikana missä ne todelliset ja oikeat työväestön kannattajat ja edunvalvojat istuvat

karhuvaara käytti tämmöistä sanaa kuin työmarkkinahäiriköinti siinä merkityksessä että työntekijä on se joka häiriköi kun hoitaa omaa edunvalvontaa ja omia työolojaan omalla työpaikallaan

jos sinne ohjataan kuitenkin tässä tilanteessa tierahaa liikenneverkon hyväksi niin näkisin että ei tämä ihan huonosti ole maaseudun kohdaltakaan viety

toki tässä tilanteessa ei varmasti ole mahdollisuutta ihan kaikkia esityksiä saada läpi

tästä selviää että kokoomukselle ainoa todellisesti merkityksellinen suojeltava osapuoli on se työnantaja eli se siitä työväestä kaiken kaikkiaan

tiedän lukuisia edustajia jotka ovat kymmeniä jopa satoja talousarvioaloitteita jättäneet asiasta ja toivoneet tälle hengenvaaralliselle tielle parannusta

eli aloitteen allekirjoittajat toisin sanoen kokoomuksen eduskuntaryhmästä noin puolet haluavat että työnantajalle joka kohtelee työntekijöitään niin huonosti että nämä lakkoilevat maksetaan vielä korvausta hyvityksenä siitä

siellä on hyvin paljon raskasta liikennettä koska paperiteollisuus näyttäytyy siellä molemmissa päissä niin sanotusti jämsässä sekä mänttävilppulassa ja henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on ollut

eli kyllä kokoomus on todellinen työväenpuolue

sivistysvaliokunnassa tästä digitaalisesta agendasta käytiin hyvinkin laaja keskustelu ja selvää on että tietoyhteiskuntataitojen opettaminen tulee ulottaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen

eli todella odotettu uutinen

internet on erittäin hyvä väline tiedon hankkimiseen ja myös kansainvälistymiseen mutta se pitää sisällään paljon uhkia turvallisuudelle

kuten tässä on lueteltu monenlaisia epäkohtia varmasti meidän jokaisen omista maakunnista löytyy niitä surullisiakin uutisia

keski suomi on kohdannut varuskuntamenetyksen kaksin kappalein

täällä on puhuttu näistäkin asioista

elikkä siinä mielessä kun työpaikkoja nyt on kovasti lähdössä ja ihmiset kokevat tietenkin suurena menetyksenä alueellisesti tällaisen varuskunnan lakkautuksen on tietenkin hyvä että me saamme jotakin korvaavaa tietysti myös työtä mutta myös sitten mahdollisuuksia parantaa tuota liikkumista tuolla alueella

turvallisuuden lisäksi sivistysvaliokunta kävi keskustelua siitä ikävästä tosiasiasta että vaikka kuinka loisimme hyviä sisältöjä ja materiaalia digitaalisen oppimisen pohjaksi ja avuksi monilla alueilla internet yhteydet eli laajakaistaverkot eivät toteudu

arvoisa puhemies

samoiten sosiaali ja terveyspuolella ollaan tekemässä yhteistoiminta alueita jolloin myös liikenne siltä osin ann on tarpeen tai siis vahvistuu ja voimistuu ja on hyvä että tiet ovat kunnossa ettei mitään henkilövahinkoja tai muita vahinkoja pääse tapahtumaan

kuntia avustusvelvoite myös rasittaa liikaa

keski suomen liitto on ottanut kantaa asiaan

on nähty että tarvittaisiin paljon suurempia kokonaisuuksia myös maantieteellisesti

valokuituverkon rahoitusvastuun olisi jakaannuttava sijoittajien valtion kuntien ja liittojen kesken ja valokuituverkon tulisi olla niin sanotusti kansallisessa hallinnassa

on itsestään selvää että taiteilijoiden on saatava omasta työstään toimeentulo

sivistysvaliokunnan mielestä piratismia tulee estää ennen kaikkea kehittämällä niitä toimenpiteitä joissa kulttuurintuottajat ja käyttäjät kohtaisivat niin sanotusti laillisin keinoin

yleisradio lausui sivistysvaliokunnalle että laajakaistayhteyksien toimivuutta arvioitaessa tulisi painottaa kansalaisia kiinnostavien sisältöjen saatavuutta

itselläni oli mahdollisuus olla mukana viime viikolla pohjoismaiden neuvoston public service konferenssissa jossa käytiin mielenkiintoista keskustelua julkisen palvelun toiminnan sisällöistä

satoselle voin sanoa että tervetuloa esimerkiksi jämsään kertomaan metsäteollisuuden yrityksille tästä miten tätä toimintaa pitäisi johtaa ja ohjata

voin kyllä sanoa että yhteisöverotuotot ovat menneet aika lailla alakanttiin ja aika vaikea on mennä puuttumaan edes kunnallisena päättäjänä tuohon päätöksentekoon mikä metsäteollisuuden puolellakin on tällä hetkellä käynnissä

arvoisa puhemies

tämän aloitteen ansioksi voi lukea sen että sillä saatiin innostettua muun muassa sivistysvaliokunta pohtimaan yleensä kielenoppimisen merkitystä ja kielenopetuksen tilannetta suomessa

tähän ed

vahasalon sanomaan asiaan kelpoisuusehtoihin liittyen edelleen kysymys ministeriltä siitä kun yliopistolaissa on tämä samainen asia ja siellä ollaan menossa johtosäännön puolelle

itse en ymmärrä sellaista lähtötilannetta perusopetuksen tai minkään asteen opetuksen op pisisällöistä päättämiselle että yksikantaisesti muuttaisimme vain yhden oppiaineen osuutta

arvoisa puhemies

ei voida olettaa että maassa jossa tasa arvon toteutuminen kansalaisten välillä on tärkeää ja tavoiteltua voitaisiin yksi oppiaine irrallaan muista syrjäyttää ja muuttaa valinnaiseksi

toinen perustelu on että molemmat kansalliskielet suomi ja ruotsi kuuluvat perusopetuksessa ja lukio opetuksessa opetettavien oppiaineiden joukkoon ja samalla siis yleissivistykseen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tästä perussäännöksestä ei ole kuitenkaan johdettavissa suoranaista ja välitöntä velvoitetta sille että toisen kansalliskielen olisi oltava kullekin pakollinen oppiaine perusopetuksessa

me tarvitsemme vahvoja peruskuntia vallan vastuun ja rahoituksen tasapainoa palveluketjujen ja rakenteiden uudistamista sekä vaikuttavuuden parantamista

arvoisa puhemies

edustaja paloniemelle voin sanoa että eiköhän tällä esityksellä uudistuksella haluta nimenomaan sitä että alueilla pystytään jatkamaan sitä laadukasta koulutusta edelleen

ruotsin kielen opiskelua on tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta sillä lainsäädäntö ja koulutuspoliittinen päätöksenteko voivat perustua vain yhteiskunnan tarpeet huomioon ottavaan johdonmukaiseen pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan

hallituksella on myös olemassa hallitusohjelmahanke kansalliskielistrategiasta joka ilmaisee hallituksen tahdon kahden elinvoimaisen kansalliskielen suomen ja ruotsin säilyttämiseksi pitkälle tulevaisuuteen

täällä on puhuttu myös pakkohausta niin että voisi kevennyksenä tähän laittaa että ei ole pakko toki hakea mutta yleensä halutaan hakea näitä lupia

ja jos näitä järjestämislupia ajatellaan niin ryhmäpuheenvuorossa jos tarkasti kuuntelitte kerroin että järjestämislupia ei varmasti evätä keneltäkään joka omaa edellytykset koulutuksen järjestämiseen

pidän tämän hallituksen esityksen ansiokkaimpana kohtana sitä että tällä esityksellä halutaan mahdollistaa tutkimuksen suuntaamista yhteiskunnan muuttuviin tietotarpeisiin ja myös niille alueille missä ehkä vähemmän on tutkimusta tehty

tämä ei kuitenkaan selvityksen mukaan ole toteutunut muun muassa ylioppilaskirjoitusten osalta kun pakollisuus ruotsin osalta poistui

muutos merkitsee valtavia lisäkustannuksia itämeren liikenteeseen ja tämä puolestaan heijastuu laajemminkin meri tie rata ja lentoliikenteen rahtimääriin koko kuljetusjärjestelmään ulottuen

elikkä meillä on erittäin hyvä uudistuspaketti käsissä jos me teemme tämän nyt loppuun asti kunnolla eikä tehdä vain säästöjä vaan tehdään kokonaiskehittämistä tälle koko järjestelmälle se on meidän tarkoituksemme

näiden teema alueiden sekä rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu kolmiportaisella menettelyllä jossa päätöksentekijöinä toimivat nimenomaan strategisen tutkimuksen neuvosto valtioneuvosto ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitosten edustajat sitä kautta

samanaikaisesti ruuan arvonlisäveroa lasketaan ja nostetaan kun taas yleisen arvonlisäveron korotus syö kotimaista kysyntää ja nostaa esimerkiksi lääkkeiden hintoja